toinen lausuma jonka teen on seuraava

arvoisa puhemies

keskustan vastalauseessa perustelemme sitä miksi teemme nämä kaksi lausumaesitystä

me katsomme ettei sairausvakuutuksen matkakorvauksen omavastuuta tulisi korottaa ja asian ensimmäisessä käsittelyssä me teimmekin pykälämuutosesityksen joka valitettavasti äänestyksessä ei tullut hyväksyttyä

me olisimme halunneet säilyttää matkakustannusten korvaustason nykyisellään ja siten että omavastuut eivät nouse eikä myöskään tule tätä uutta korotettua omavastuuta mikäli taksimatkaa ei tilata välityskeskuksen kautta

kuten edustaja saarakkala totesi äskeisessä puheenvuorossaan nämä omavastuiden korotukset tulevat koettelemaan erityisesti ikääntyneitä ja harvaan asutuilla alueilla asuvia

pitkät matkat ja vähävaraisuus ovat huono yhdistelmä sairastuneille

lyhyellä tähtäimellä sairausvakuutuksen matkakorvauksiin kohdistuvat säästöt ovat erittäin epäoikeudenmukaisia ja pitkällä tähtäimellä ne saattavat aiheuttaa jopa lisäkustannuksia jos vähävaraisemmat ihmiset jättävät sairauksia hoitamatta eivätkä hakeudu välttämättömään hoitoon

yhdistely on sinänsä kannatettavaa taksimatkoissa mutta erityisesti harvaan asutuilla alueilla yhdistely saattaa olla ongelmallista ja lisätä taksiliikennöitsijöiden kustannuksia tai jopa vähentää lyhyellä mutta erityisesti pitkällä tähtäimellä myös palvelun tarjoajia

hammashoidon osalta on todettava että pidämme erittäin huonona myös sitä että hammashoidon kustannukset asiakkaalle nousevat

toinen moitittava asia on erityisesti harkinnanvaraiseen kuntoutukseen puuttuminen sillä tavalla kuin hallitus nyt esityksessä ehdottaa tehtävän

hallituksen tavoitteena on työurien pidentäminen ja työntekijöiden toimintakyvyn parantaminen ja näin varmasti kaikki me pidämme näitä tavoitteita erityisen tärkeinä

samaan aikaan kuitenkin hallitus leikkaa rajusti harkinnanvaraiseen kuntoutukseen tarkoitettuja määrärahoja ja tämä on ristiriidassa edellisten tavoitteiden kanssa

menoleikkausten kohdentumisen sattumanvaraisuus tulisi välttää

kuntoutuksen mahdollisimman varhainen aloittaminen parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta lisää sen hyötyä ja on kokonaistaloudellisesti edullisempaa

vakuutusyhtiöt ovat esimerkiksi omissa sairaaloissaan ruvenneet hoitamaan leikkaamista ja kuntoutusta nopealla aikataululla juuri siksi että työstäpoissaolot jäävät mahdollisimman lyhyiksi ja kuntoutus on vaikuttavampaa

tämän esityksen erityinen ongelma on se että käytettävissä olevien eurojen vähentämisen kohdentuminen on sattumanvaraista koska ne leikkaukset joudutaan kohdentamaan niihin kuntoutuksiin jotka ovat kilpailutuksessa ja alkamassa ensi vuonna

toimintatapa tuo esiin välttämättömyyden kuntoutuslainsäädännön uudistamiselle josta ei toisi

arvoisa puhemies

olen todellakin vahva tasa arvon kannattaja ja sitä mieltä että hoivavastuuta pitää jakaa nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien kesken

me olemme tavoitteesta samaa mieltä mutta pakko keinona ei ole mielestäni oikea

on todettava että maailma ei tule kerralla valmiiksi eikä tule suomikaan eikä myöskään sosiaali ja terveysministeriön hallinnonala valitettavasti

on todettava että ensi vuoden budjetissa on monia positiivisia asioita ja valtiovarainvaliokunta on tehnyt joitakin erittäin tärkeitä korjauksia myös siihen budjettiesitykseen jonka hallitus antoi eduskunnalle

erityisesti näistä nostan esille sen että päihdeäidit ovat saamassa rahaa

mutta kuten valtiovarainvaliokunnan jaoston puheenjohtaja edustaja sarkomaa toi täällä esille on erittäin valitettavaa että tästä asiasta on tullut lähes ikiliikkuja

vuosi toisensa jälkeen eduskunta joutuu lisäämään tähän kohtaan rahaa koska sitä ei valmiiksi budjettiesityksessä ole

pelkään että turvakodeista on tulossa samanlainen keissi

olemme käsitelleet sekä sosiaali ja terveys että työelämä ja tasa arvovaliokunnassa tätä turvakotien asiaa ja on erinomaisen tärkeää ja hyvä että turvakotien rahoitus siirretään valtion vastuulle

on todella odotettava että hallitus toimii pikaisesti sen mukaisesti mitä valiokunta on lausumaehdotuksessaan esittänyt jotta tämä asia laitetaan kuntoon ja ensimmäisessä lisätalousarviossa saadaan se rahoitus joka nykytilan säilyttää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten edustaja satonen toi tuossa edellä puheenvuorossaan esille eri puolilla maata tällä hetkellä on hyvin erilainen tilanne siinä minkälaisia palveluja pitempään työttömänä olleet joita tämä lakiesitys pääasiassa koskee saavat

seuraavana negatiivisena asiana joudun nostamaan esille kotihoidon tuen pakkokiintiöinnin

heillä pitäisi olla oikeus ja tämän lain jälkeen on oikeus tasa arvoisesti saada samanlaisia palveluita

tähän lakiin liittyy kaksi huolta ja ongelmakohtaa joita varmasti myös valiokuntakäsittelyssä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa tulemme tarkastelemaan

eli siihen että molemmat vanhemmat ottaisivat tasaisesti hoivavastuuta kodeissa

ensinnäkin on se että tämä tulee lisäämään kuntien kustannuksia ja täällä eduskunnassa meillä on ollut käsitteillä useita lakiesityksiä jotka kuntien kustannuksia tulevat lisäämään

on todettava että tämä on leikkausesitys joka kalahtaa kuntien nilkkaan ja aiheuttaa varsin suuret kustannukset kunnissa

sinänsä kustannusten kohdistuminen siinä mielessä on järkevää että jokainen työtön hänen työttömänä pitämisensä maksaa ja se ei ole missään mielessä järkevää resurssien käyttöä

toinen ongelmakohta on se mistä löydetään ammattitaitoista henkilöstöä näihin tehtäviin palvelemaan monialaisessa yhteispalvelussa ja ammatillisesti oikein arvioimaan ja toimimaan siten että mahdollisimman moni työtön kuntoutuisi ja työllistyisi

tässä yhteydessä en voi kuitenkaan olla nostamatta esille sitä vaikka se ei sosiaali ja terveysministeriön budjettialaan kuulukaan että olisi tärkeää että hoitotyön terveystieteen maisterikoulutus saataisiin helsinkiin

iso osa pitkään työttömänä olleista on miehiä ja toivon että tämä laki tosiaan toimisi niin kuin täällä todetaan että tällä olisi myös terveyseroja kaventava vaikutus

erityisesti tällä alueella on jatkossa huutava pula ammattilaisista ja koulutus olisi pikaisesti käynnistettävä myös pääkaupungissa

arvoisa puhemies

kyse on monesti hyvin monipuolisesta ja varsin laaja alaisesta tehtävänkuvasta mitä näissä yhteispalvelupisteissä sitten henkilöstöltä vaaditaan ja tarvitaan

kun me mietimme sitä mistä pitkäaikaistyöttömyys johtuu siinä on varmasti monenlaisia syitä mutta siellä todellakin voi olla ongelmia arjen hallinnassa siellä voi olla terveydessä ongelmia siellä voi olla sosiaalista syrjäytymistä siellä voi olla mielenterveysongelmia siellä voi olla monenlaista tekijää ja ei auta että me tarjoamme näille ihmisille pelkästään työpaikkaa että hae tätä työtä vaan meidän pitää hyvinkin monipuolisesti analysoida ja tarkastella hänen elämäänsä ja se vaatii aikaa se vaatii resursseja mutta se on myös inhimillistä

se on todettava

arvoisa puhemies

kun tämä lakiesitys oli lausuntokierroksella niin lausuntokierroksella useat lausunnon antajat kiinnittivät huomiota tähän puolen vuoden aikaan ja pitivät sitä nuorten kohdalla pitkänä

ja kun me tiedämme sen että mitä pidemmäksi työttömyys venyy sen monimutkaisemmaksi yleensä ongelmat menevät ja sitä enemmän tulee niitä ongelmatekijöitä jotka estävät työllistymistä niin olisin halunnut tosiaan ministeriltä vielä kysyä tähän tarkennusta onko tässä nimenomaan resursseista kysymys vai mistä että arvioitiin että nuorilla tämä kuusi kuukautta on tähän lakiesitykseen sopivaksi katsottu

arvoisa puhemies

olisin halunnut edustaja lohen puheenvuoroon lisätä sen että toisaalta metsätilojen kohdalla riskinä voi olla myös sitten se että metsätila pirstoutuu juuri sen takia että ensin on otettu lainaa perintöveron maksamista varten ja sitten jotta laina saadaan maksettua saatetaan myydä osa siitä tilasta jolloin tila pirstoutuu pienemmiksi paloiksi jopa niin että sitä myydään usealle ostajalle

ja tämä on myös erittäin negatiivista ajatellen meidän metsäomaisuuden säilymistä ja sen hyväksikäyttöä

meillä on jatkossa yhä enemmän kaupunkilaismetsänomistajia ja tästä näkökulmasta myös tämä olisi erityisen tärkeää että meillä metsäomaisuus säilyisi hyvänä että siitä huolehdittaisiin ja että erityisesti lahja ja perintöverokohtelu olisi oikeudenmukainen metsätilojen osalta

arvoisa puhemies

edustaja maijala nosti äsköisessä puheenvuorossaan erityisen tärkeitä asioita esille

jos me mietimme sitä että miten me jatkossa voimme sosiaali ja terveydenhuollon puolella säästää kustannuksia niin vanhusten hoidossa ikääntyneiden ihmisten hoidossa on useammankin lakiesityksen kohdalla todettu että on edullisempaa jos ihmiset pystyvät olemaan kotona hoidossa mahdollisimman pitkään sen sijaan että heitä hoidetaan laitoshoidossa

omais hoito on tähän monella tapaa yksi hyvä vaihtoehto niin kauan kuin on olemassa omainen läheinen joka on siinä kunnossa että hän pystyy hoitamaan hoidettavaa

mutta tällä hetkellä tilanne on se että eri puolilla suomea omaishoitajat ovat erittäin epätasa arvoisessa asemassa ja voi olla että mikäli omaishoitaja loppuvuodesta olisi omaishoitajaksi ryhtymässä niin kunnasta todetaan että rahat ovat tältä vuodelta loppu

keskusta on esittänyt useampaan kertaan että omaishoidon tuki pitäisi siirtää kelan rahoittamaksi ja tämä tasaisi eri puolilla suomea asuvien omaishoitajien tilannetta

sitten kun me menemme lasten puolelle niin siellä meillä on nostettu koko ajan tavoitteita siitä kuinka yhä suurempi osa lapsista olisi nimenomaan julkisessa päivähoidossa eikä näitä muita vaihtoehtoisia päivähoitomuotoja tuettaisi ja niitä suosittaisi yhtä lailla kuin aiemmin

edustaja vehkaperä omassa puheenvuorossaan erinomaisesti kuvasi sitä että miten ristiriitainen ja hankala hallituksen tavoite siitä että kotihoidon tuki kiintiöitäisiin on

olisin itse tuonut muutaman lisänäkökohdan tähän esille

todellakin voi olla perhe jossa molemmat vanhemmat käyvät töissä eri aikaan päivästä vain ja he itse hoitavat lapsensa kotihoidon tuella

jossakin perheessä voi olla täysi ikäinen isosisarus joka esimerkiksi opiskelujen välivuotta viettää ja hoitaa kotihoidon tuen avulla siellä pienempiä sisaruksia

jostain syystä on valittu se vaihtoehto että haetaan kotihoidon tuki eikä ole haettu yksityisen hoidon tukea ja näin kunnalle yhteiskunnalle erittäin edullisella tavalla hoidetaan lapsia

hallituspuolueiden ministerit ovat puolustaneet kotihoidon tuen kiintiöittämistä nimenomaan tasa arvonäkökohdilla ja sillä että naiset pitää saada nopeasti työelämään

viime viikonloppuna yksi äiti kertoi että hän oli perjantaina soittanut työpaikalleen ilmoittanut että hän on siihen asti poissa töistä kun nuorempi lapsi täyttää kolme vuotta ja hän oli hakenut kelalta kotihoidon tukea nyt siinä pelossa että tämä laki toteutuu ja jotta hän varmasti voisi olla kotona siihen asti

ei se ainakaan voi astua takautuvasti jolloin nämä sitoumukset joita vanhemmat ovat jo tehneet ovat he sitten äitejä tai isiä työnantajiensa kanssa purkautuisivat

ei tällaista lainsäädäntöä voi lähteä toteuttamaan

olemme erittäin huolissamme hallituksen aikomuksista kaventaa perheiden valinnanvapautta ja erityisesti ihmettelen sitä että kokoomus puhuu monessa asiassa valinnanvapauden puolesta

arvoisa puhemies

meidän olisi sähköistä tunnistautumista saatava sellaiselle tolalle että jokaisella on oikeus siihen ja sitä kautta mahdollisuus myös hoitaa asioita

toisaalta on muistettava että meillä on edelleen ja varmasti pitkään niitä ihmisiä jotka eivät eri syistä joko halua tai kykene käyttämään sähköisiä palveluita jolloin ne eivät voi olla ainut vaihtoehto

sitten edustaja vikmanin puheenvuoroon haluaisin todeta sen että meillä olisi kyllä syytä ja kiireesti kehittää sitä että sosiaaliturvan erilaisten palkka ja palkkiotulojen ja niin edelleen yhteensovittamista ja yhdistämistä olisi helpotettava

ehkä voi olla niin että elämäntilanteessa vaihtelevat palkkatyö jonkin sortin yrittäjyys tai freelancerius saattaa olla että välissä on työttömyyspätkiä ja silloin jos tuet tai tulot ovat hyvin epäsäännöllisiä ja niitä joutuu odottamaan pitkään se on erittäin hankalaa ja voi ajaa jopa toimeentulotukiluukulle ihmisiä

osittain kyllä yhdyn edustaja vikmanin puheenvuoroon ja haluaisin siihen lisätä sen että työssäkäynnillä on myös se tärkeä rooli että arjessa pysyy rytmi

arjen rytmi auttaa myös selviytymään arjesta

kun on syy lähteä neljän seinän sisältä ulkopuolelle silloin monesti moni muukin asia elämässä sujuu paremmin

meillä kaikessa sosiaali ja terveyspolitiikassa mutta myös koulutuksessa nuorisotyössä ja niin edelleen on otettava ennaltaehkäisyn näkökulma huomattavasti paremmin esille

erityisesti sillä miten me terveyskasvatusta valistusta tai millä nimellä sitä haluammekaan kutsua lapsille ja nuorille tuomme positiivisessa mielessä on pitkä vaikutus

on todettava että jos me puuttuisimme siihen ja etsisimme keinoja sen ongelmakäyttöön yhtä lailla kuin me olemme viime vuosina puuttuneet tupakointiin ja muuttaneet esimerkiksi tupakkalainsäädäntöä meillä olisi varmasti paljon parempi tilanne

arvoisa puhemies

kiitän ministeriä siitä että pääkaupunkiseudulla saadaan näitä liikennehankkeita etenemään ja muistuttaisin siitä että tällä alueella asuu kuitenkin yli viidennes suomalaisista

toisaalta tällä alueella kunnat kuten edustaja mäkinen tuossa toi omassa puheenvuorossaan esille rahoittavat myös voimakkaasti näitä hankkeita ja jopa valtatietasoisia hankkeita rahoittavat täysin itse omalla rahallaan

toivon että te ministeri risikko näkisitte tällä alueella myös tärkeän asian malmin lentokentän säilyttämisen toisin kuin teidän edeltäjänne

elinkeinoelämän näkökulmasta ja myös liikenneturvallisuusnäkökulmasta on erityisen tärkeää että tieverkko pysyisi hyvässä kunnossa kaikkialla suomessa

käsittelyssä oleva lakiesitys on monin osin varsin hyvä ja kannatettava

on erinomaisen tärkeää että työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon läpinäkyvyyttä lisätään ja avoimuus lisääntyy

keskusta on tosiaan esittänyt oman lausumaehdotuksensa jonka edustaja rehula äsken toi esille ja kannatan sitä

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta on nostanut omaan lausuntoonsa opettajankoulutuksen merkityksen demokratiakasvatuksessa

tämä on erittäin tärkeä näkökulma

jos kasvattajilla ei ole tarkkaa selkeää monipuolista käsitystä siitä mitä on demokratia miten osallistumismenetelmiä voitaisiin kehittää niin on vaikea edistää opettaa kasvattaa edelleen lapsia ja nuoria demokraattiseen yhteiskuntaan

meillä on monissa kouluissa erittäin hyviä esimerkkejä siitä miten lapsia ja nuoria voidaan osallistaa ja tätä pitää laajentaa ja levittää koskemaan kaikkia paikkoja

arvoisa puhemies

tämä on varmasti varsin hyvä kysymys ja tärkeä selvitettävä asia mutta olisi ehkä toivonut että hallitus olisi hallituskauden alussa jo selvityttänyt tätä asiaa jotta näiltä erilaisilta kuntahässäköiltä olisi ehkä vältytty

tuon tässä itse esille erittäin hyvän esimerkin omien lasteni päivähoidosta miten myös sillä tasolla jo voidaan tuoda demokratiakasvatus mukaan

toisaalta toivoo että tulevaisuus olisi kuntien näkökulmasta siinäkin mielessä valoisampi mitä edustaja savola tässä toi esille että kunnissa on mennyt varsin paljon aikaa istumiseen erilaisissa seminaareissa pohtimassa sitä miten vastataan hallituksen erilaisiin kyselyihin ja pyyntöihin

se tarkoittaa sitä että kotona on voitu vanhempien kanssa keskustella tai päiväkodin työntekijät ovat voineet lasten kanssa keskustella mitä asioita lapset haluaisivat itse omasta päivähoitoarjestaan ottaa käsiteltäväksi

metropolialueen hallinnosta on valmisteilla oma esityksensä

sitten siellä pidetään lapsiasiakokous jossa aikuinen pitää pöytäkirjaa ja nämä asiat joita lapset ovat nostaneet esille tärkeiksi käsiteltäviksi asioiksi arjestaan otetaan asiallisesti käsiteltäviksi

olisin halunnut kysyä ministeriltä

tällä tavalla jo pienestä lähtien voidaan opettaa lapsia ja nuoria käsittelemään niitä asioita jotka ovat lähellä heidän arkeaan jotka ovat ilon aiheita tai ongelmia tai joihin voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja joilla saataisiin arjesta sujuvampaa

tällä tavalla me kasvatamme lapsia ja nuoria siihen mitä on demokraattinen päätöksenteko osallistuminen ja vaikuttaminen omaan elämään

arvoisa puhemies

vielä se toinen asia jonka aioin tuoda esille mutta aika loppui ensimmäisessä puheenvuorossani kesken

politiikan kieli

jos me puhumme esimerkiksi monista päätöksentekoelimistä ja niin edelleen viranomaistahoista pelkillä lyhenteillä jo se voi etäännyttää asioita tavallisista kansalaisista

nuorten roolin ja sitten tämän työelämä ja tasa arvovaliokunnassa juuri ajankohtaisesti käsittelyssä olevan saamelaiskäräjäasian